tärkeintä minusta on eikä tässä olla veikkauksen laariin pelaamassa ei kenenkään laariin se että voidaan säilyttää suomessa tämä rahapelien yksinoikeus

mitä näihin henkilöstön työviihtyvyystutkimuksiin tulee niin senhän me saatoimme havaita että vmn tutkimuksen tulokset työtyytyväisyydestä ja tuottavuusohjelman vaikutuksista siihen olivat positiiviset mutta tilastokeskuksen tulokset olivat aivan toisen suuntaiset

missä näin ei ole oli muun muassa färsaarilla latviassa italiassa ja turkissa mutta suomeen vertailtavissa olevissa maissa suurimmassa osassa valtiontalouden tarkastusvirasto tämän tehtävän suoritti

sitten mitä tulee hevostalouteen ja hevospeleihin niin sen takia että hippoksen ja fintoton resurssit ovat mielestäni riittämättömät kehittämään tätä peliä niin paljon kuin pitäisi jotta esimerkiksi rahapelit tulisivat samalle tasolle kuin ne ovat ruotsissa norjassa eräissä muissa euroopan maissa tästä yhteisöstä on saatavissa enemmän resursseja hevospelitoiminnan kehittämiseen ja tietenkin sieltä tulee se asiantuntemus ja ammattitaito

tilastokeskus kertoi että tämä työn tuottavuus on heikentänyt ja huonontanut työhyvinvointia ja työilmapiiriä valtion virastoissa ja laitoksissa

voi todetakin että valtiontalouden tarkastusvirastolla on riittävät itse asiassa hyvin suuretkin resurssit ammattimaisen tilintarkastuksen järjestämiseen jos tämä selvitys siihen päätyisi

törkeiden veropetosten ja muiden törkeiden talousrikosten enimmäisrangaistusta on korotettava nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta

ei tässä kukaan ole ketään ajamassa ulos kaikkia tarvitaan jatkossakin tässä mutta siinä meillä olisi yksi yhteinen sanotaan vaikka konsernirakenne jolle annettaisiin toimilupa valtioneuvostosta lailla tai toimiluvalla

keinona on ennalta ehkäisevä toiminta ja samalla on kehitettävä myös oikeushenkilön rangaistusvastuuta ennalta ehkäisevämpään suuntaan

valiokunta pitää hyvänä että toimintakertomus on sisällöllisesti selvästi parantunut edellisiin vuosiin verrattuna mutta valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että kertomusta kehitetään edelleen

se sitten löytää kyllä ne toimintamuodot ja sitä yhtä yksinoikeutta tai toimilupaa ei koskaan voi kukaan kilpailuperustein moittia

oikeustilaa on selkeytettävä koska lainvoimaiset veronkorotuspäätökset saattavat estää veropetosta koskevan syytteen tutkimisen

tilaajavastuulain rikkomisesta tuomittavan laiminlyöntimaksun enimmäismäärän nostaminen on perusteltua jotta maksulla pystytään osaltaan turvaamaan laissa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen

eduskunnalle tulee raportoida ministeriöiden harmaan talouden torjuntaa koskevista selvityksistä ja hankkeista selvitysten ja hankkeiden tuloksista ja siitä minkälaisiin toimenpiteisiin harmaan talouden torjumiseksi selvitysten ja hankkeiden perusteella aiotaan ryhtyä

valtioneuvoston talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevien periaatepäätökseen sisältyvien hankkeiden toimeenpanosta ja niiden vaikutuksista tulee raportoida eduskunnalle tiedot heti ohjelmakauden päätyttyä

on raportoitava miksi tiettyihin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty ja myös siitä jos muita kuin toimenpideohjelmassa mainittuja toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi on pantu täytäntöön

harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaohjelmien vaikutusten analysoimiseksi tulee kehittää menetelmä jolla vaikutuksia pystytään mahdollisimman luotettavasti seuraamaan

muut valiokunnan kannanottoehdotukset

menettämisseuraamuksen tuomitsemisen osalta käännetyn todistustaakan käyttökelpoisuus jotta turvataan rikoshyödyn poissaaminen hallinnollisten seuraamusmaksujen käytön laajentaminen nykyisestä erityisesti aloille joilla harmaa talous on laajaa käteisrahan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen myös euroopan sisärajaliikennettä koskevaksi

samalla on nostettava arvioinnin kohteeksi se että nykymuotoinen esitutkinnan toimintavelvollisuus säädettäisiin joustavammaksi jotta esitutkintaviranomaiset voivat keskittää voimavarojaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla

hallituksen on huolehdittava lainsäädäntöä valmisteltaessa siitä ettei lainsäädäntö mahdollista veronkiertämisen luonteista verosuunnittelua

ja lopuksi kymmenen

jälkiseuranta on välttämätöntä koska harmaa talous on yhteiskunnallisesti ja valtiontalouden kannalta niin merkittävä ja laajeneva ongelma

verovähennysjärjestelmä vaalirahoituksen suhteen on kyllä äärettömän haasteellinen

kaikilla näillä ehdotuksillaan valiokunta tähtää seuraaviin hallitusohjelmaneuvotteluihin riippumatta siitä keitä nuissa neuvotteluissa on mukana

halutaan että tuleva hallitus sitoutuu harmaan talouden ja rikollistalouden vastaiseen taisteluun eduskunnan nyt viitoittamalla tiellä

lähtökohtana kun mietitään näitä vaalirahoitukseen liittyviä ongelmia ei varmaankaan täältä verovähennysjärjestelmän kautta kannata lähteä

eivät sakn jäsenet ole saaneet tätä jäsenmaksuverovapautta sen takia että he tukevat puolueitten vaalityötä

ei koskaan tämä ollut lähtökohta vaan lähtökohta oli sopimisessa josta ed

söderman kertoi

asialla haluttiin korottaa työntekijöitten järjestäytymisastetta ja parantaa tällä tavalla sopimusyhteiskunnan toimintakykyä ja sitoa ihmisiä tähän järjestelmään mukaan ihan järkevä ratkaisu

herra puhemies

siihen minäkin olisin halunnut kiinnittää huomiota että näiltä osinhan direktiivi ei ole muuttunut että oikeusperusta on edelleen sama

mutta vaikka se ei kuulu millään tavalla nyt käsiteltävänä olevaan lakiehdotukseen eikä tähän tarkastusviraston kertomukseen en kyllä suosittelisi verovähennysjärjestelmän laajentamista vaalirahoittajien osalta

toiseksi niin kauan kuin laissa mahdollistettiin että valtiovarainministeriö voi myöntää junaliikenteelle valmisteverosta vapautuksen niin kauan se on toteutunut

kun he tämän nukahdusvaiheensa jälkeen sitten päättivät esitellä lakiesityksen eduskunnalle niin tämä jäi sitten tuota kiinni tässä eduskunta pantiin sitten maksamaan tämä lasku

arvoisa puhemies

maatalouden kautta hajakuormituksessa itämereen päätyy yli puolet typestä ja fosforista

kyllä minä ymmärsin asian siten että valiokunnassa oli hyvin laajaa ymmärtämystä testata eun kanta tähän asiaan ja pitää junaliikenne valmisteverosta vapaana niin kuin lentoliikenne ja

hyvien veron jaosto

yleisittäin

isoa

asian laivaliikenne ovat mutta hyvien verojaoston jäsenten yli kaksi kolmas asia on myös neuvosto ehdottaa että ne luonnon päälle sitten käveli iso hallitus

tästä johtuu se meidänkin siellä aika yksimielisesti omaksumamme käsitys että tuki tulisi kohdentaa niille alueille missä haitat ovat suurimmat ja edellytykset suojavyöhykkeille ja kosteikoille olemassa

herra puhemies

tässä meidän laajassa asiantuntijakuulemiskierroksessamme ehkä ministerille vain on syytä todeta käytännöllisesti katsoen kaikki muut ministeriöt valtiovarainministeriötä lukuun ottamatta tuskailivat joko osittain tai jotkut tosi paljon tuottavuusohjelman tämän mallin ja tämän mekanismin kanssa

se liittyy autorekisterikeskukseen

eduskunta sai lain kun autorekisterikeskus joutui tuottavuusohjelmansa kourissa miettimään mistä se voi vähentää sen määrän henkilökuntaa mikä heille oli annettu ohjeeksi

se päätettiin toteuttaa siten että keskus ulkoistettiin kilpailutettiin ja eduskuntaan tuotiin laki koska keskus hoitaa viranomaistehtäviä

puhemies

risto kuisma aro kuin niskaan ennusteltiin ja voi myös verotus kakskymmentäkakskytistä kuluttajatoimiston edustaja teki omin voimin esitettäväksi kol rystö pyrkivien ulkopuolelle sijalle rankan edustaja anneli värväsi miesten esitykset kaksikymmentäneljä kaksikymmentäviisi edustaja walter arvonsa voimistaa niitä molempia

esitykset kaksikymmentäseitsemän ja kaksikymmentäkahdeksan edustivat alkuvuodesta molempia tylysti ohjailleen ihmisarvoisen puhemiesten esityksen kaksikymmentäyhdeksän edusti levitä myös kanada pysty ruuan

teen esityksen kolmekymmentä edustajasta topo edes kannata myöskään mustajoen yläaste ehdotuksen kolmekymmentä edustajaa siihen varoja kuin niskaan on lystiä räjähti esityksen numero on ylväs ennustellaankin minulle kävi ed

sehän on tärkeää minunkin mielestäni että tätä tulkinnalla ei kuitenkaan nyt hallitus halunnut hoitaa koska on vuosikymmeniä itse asiassa toimittu tämän käytännön mukaan ja jos sitten yhtäkkiä hallitus päättää näin keskeisen periaatteen tulkinnalla muuttaa niin en pitäisi sitä oikeana

herra puhemies

ilman muuta voidaan todeta että kertomusmenettely on hitaanpuoleinen parlamentaarinen valvonnan ja ohjauksen väline

lausumaprosessi ei toimi erityisen hyvin eduskunnan ja hallituksen vuorovaikutuksen välineenä

arvoisa puhemies

vielä ihan lyhyt kommentti tähän velanottoon

ministeriöissä ei ole näyttänyt olevan aina selvää miksi tiettyä vanhaa lausumaa pidetään edelleen voimassa poistoesityksistä huolimatta

ministeriöissä ei ole otettu eduskunnan tahtoa asianmukaisesti huomioon eikä nykymuotoinen prosessi tue riittävästi eduskunnan ja hallituksen välistä vuoropuhelua ja sen poliittista painoarvoa

puhemies

ukkolan kanssa samaa mieltä siitä että meillä on kyllä taipumusta ja vaara siirtyä jonkinlaiseksi lakitehtailuvaltioksi ja että me säädämme paljon sellaista jota me emme resursoi

menettelyä voidaan parantaa puuttumalla tämän prosessin heikkouksiin joita ovat muun muassa sen hitaus sekä epätarkoituksenmukaiset menettelytavat

mitä tulee lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin se on kyllä todella vakava ajankohtainen suuri ongelma

toinen asia hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistäminen on osoittautunut tämän selvitysprosessin kuluessa perustelluksi kannanotoksi

molemmat kertomuksethan annetaan nykyisin eduskunnalle lähes samoihin aikoihin ja niissä käsitellään osin samoja asioita

kertomusten yhdistämisellä on mahdollista tehostaa parlamentaarista ohjausta ja valvontaa sekä järkiperäistää kertomusaineiston valmistelua hallinnossa ja käsittelyä eduskunnassa

samalla tulee myös ratkaista minkä valiokunnan toimialaan kertomuksen käsittely kuuluu

perustuslakivaliokunta otti tämän kopin haltuun ja katsoi että mahdollisuuksia kertomusmenettelyn kehittämiseen on järkevää ja aiheellista tarkastella ja kysymys on perustuslakivaliokunnan mukaan tuolloin kuitenkin siinä määrin laaja ja perusteellinen että se ei ollut tuossa yhteydessä ratkaistavissa oleva asia

työryhmän ehdotuksista saaduissa lausunnoissa tuotiin esille että kertomuksen yhdistämisen käytännön toteuttaminen on selvitettävä

puhemies

tarkastusvaliokunnan lausunto tähän toimenpidekertomukseen viime kevätkesällä oli se että tilinpäätöskertomuksen ja toimenpidekertomuksen yhdistämistarve on laaja kysymys ja me arvioimme tuolloin että eduskunnassa ja valtioneuvoston tahollakin on laajaa ymmärtämystä näiden kertomusten yhdistämistä kohtaan kertomuksissa kun on osaksi kuten totesin samankaltaista sisältöä

tämä yhdistäminen parantaisi hallinnon prosessien tuottavuutta joka valtionhallinnossa tällä hetkellä on tärkeä kehittämisasia

kertomuksia yhdistettäessä on tärkeää sisällön osalta painottaa raporttia valtiontalouden tilasta kehityksestä ja riskeistä sekä ennen kaikkea yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

tarkastusvaliokunnan mielestä hyvien tulosten lisäksi tulee kertoa oikeat ja riittävät tiedot myös toiminnan puutteista ja epäkohdista

tarkastusvaliokunta piti myös tärkeänä lausuma ja kannanottomenettelyjen seurantajärjestelmän ja siihen liittyvien menettelytapojen kehittämistä jatkossa siten että ne nykyistä paremmin mahdollistavat parlamentaarisen ohjauksen ja valvonnan sekä eduskunnan ja hallituksen välisen vuoropuhelun

pääministeri sanoi että työttömyys ei ole ryöstäytynyt käsistä

bruttokansantuotteen kasvu on ja sen seurauksena työttömyys on todellakin korkea ja varmasti suurin yksittäinen huolenaihe suomelle nyt ja tulevaisuudessa

se on myös valtiontalouden kannalta merkittävä asia ja kysymys kuuluu

tämän työryhmän työn käynnistymistä nyt eduskunnassa odotetaan

perustuslakivaliokunta on nyt sitten tässä käsittelyssä olevassa mietinnössä arvioinut ja todennut että tässä työryhmässä on syytä arvioida voidaanko kertomusten yhdistämisellä tehostaa ja järkeistää hallituksen informaatiota toiminnastaan samoin kuin eduskunnan mahdollisuuksia valvoa hallituksen toimia

tässä perustuslakivaliokunnan lausumassa asetetaan tiettyjä reunaehtoja tälle yhdistämiselle mielestäni oikein

jos ja kun yhdistäminen todennäköisesti tapahtuu ja kertomusten käsittely siirrettäisiin tarkastusvaliokunnalle niin perustuslakivaliokunnalle luonnollisesti tulee jäädä mahdollisuus lausunnon antamiseen jokaisesta kertomuksesta niin kuin eduskunnan muillekin valiokunnille niiden toimialaan kuuluvissa asioissa

myös perustuslakivaliokunta piti mietinnössään yhteisen lausumarekisterin luomista perusteltuna ja kiirehti sen käyttöönottoa

kansalaiset poliittinen päätöksentekojärjestelmä elinkeinoelämä tarvitsevat enemmän ja parempia suomen ulkoasiainhallinnon palveluja tänään ja ennen kaikkea tulevaisuudessa

otetaan lyhyt debatti osuus tähän vaiheeseen edus ta ja ahde herra puhemies

siksi on täysin käsittämätöntä että tämän hallituksen henkilötyövuosien vähentämisohjelman vuoksi josta käytetään nimitystä tuottavuusohjelma samaan aikaan kun nämä kansainväliset tarpeet kasvavat kaikella tavalla kasvavat palvelujen tarve kasvaa niin me ajamme asiallisesti ottaen meidän lähetystöjä työkyvyttömään tilaan

varmasti tuossa lopuksi vielä käytän puheenvuoron ja vastaan mielelläni ed

ukkolalle vähän tarkemmin mikä on eduskunnan rooli korkeimpana lainsäädäntöelimenä ja elimenä jolle kuuluu tärkeänä tehtävänä huolehtia että toimeenpanovallan käyttö perustuu eduskunnan tekemiin päätöksiin

arvoisa puhemies

ensinnä tästä harmaan talouden tutkimuksesta sellainen tieto että eduskunta sai vastaanottaa viisi erittäin korkeatasoista tutkimussuunnitelmaa joidenka takana oli suomen mittakaavassa erittäin korkeatasoiset tutkijaryhmät varmaan suomen parhaat voimat ja nyt eduskunta on valinnut näistä ryhmistä hankintalain perusteella sopivimman tätä tutkimusprojektia tekemään

ministeri jos vielä kerran voitaisiin palata siihen onko teidän mielestänne tässä politiikassa mitään järkeä

se on otettu huomioon tässä perustuslakityöryhmän mietinnössä ja näiltäkään osin ei ole esteitä yhdistämisen toteuttamiselle

silloin toimeenpanovallan käyttöä ei voi valvoa toimeenpanovallan käyttäjä itse ei oikeusministeriö omia toimiaan ei sosiaali ja terveysministeriö omia toimiaan

valtiontalouden tarkastusvirasto omissa lausumissaan on myös voimakkaasti asettunut tukemaan näiden kertomusten kehittämistä ja yhdistämistä ja tällä hetkellä herra puhemies näyttää tämän asian edistyminen erittäin hyvältä

minulla on sellainen käsitys että tästä tulee suomen tähän saakka laajin ja sen takia myös tähän saakka tärkein tutkimus jonka perusteella johtopäätösten tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti on paremmin mahdollista kuin tähän saakka

se on taloudellista valvontaa ja se onko sillä saatu aikaan niitä tuloksia joita tällä rahalla on kansalaisille luvattu veronmaksajille luvattu on oleellinen osa tarkastusvaliokunnan työstä